edustaja soini on kaksi aivan eri asiaa kipata rahaa maailmalle vastikkeettomasti kuten edellisen hallituksen aikana tehtiin tai vaatia tuen ehtona pankkien osakkeita julkiseen omistukseen

minkä takia sitten kaksi kaikkein pahinta sosiaalipolitiikan ja kaikkein vähäosaisimpien ihmisten epäkohtaa edelleen on korjaamatta jos se on ollut tarkoitus

vastuun otoksi ei riitä vain se mitä saksassa ja kuten valtiovarainministeri kertoi myös ranskassa rahalaitokset ovat luvanneet

jotta tuloveron ylimääräinen kevennys elvyttäisi kaikkein tehokkaimmalla tavalla niin tämä raha olisi tullut suunnata pieniin tuloihin toisaalta veronkevennyksenä ja toisaalta perusturvan parantamisena

sen sijaan minusta on aika outo tämä keskustelu siitä onko tämä aseriisuntaa vai ei ja että yksipuolisesti liitytään johonkin sopimukseen

näin ollen kansainväliset näkymät ovat epävarmat ja kyllä ne heijastuvat väistämättä suomen vientiin ja sitä kautta työllisyyteen

toiseksi työmarkkinatuessa on edelleen tarveharkinta puolison pienetkin tulot poistavat kokonaan työmarkkinatuen

eli väitteet siitä että hallitus ei suhtautuisi tähän vakavasti ovat kyllä täysin käsittämätöntä puppua kun tämä on nimenomaan yksi niitä painopisteitä

on selvää että rahalaitosten valvontaa on kiristettävä sanoivatpa pankkien lobbarit meillä ja muualla mitä hyvänsä

haluaisin myös muistuttaa että suomi ei aina ole ollut turvanantaja vaan viime sodan aikana myös suomalaisia lapsia lähetettiin tuhatmäärin ruotsiin ja vastaavasti silloin me saimme apua kun sitä tarvitsimme

odotankin innolla miten perussuomalaiset ja toivottavasti myös keskusta vaikka tästä ette puhuneet tulevat sitten tukemaan niitä hallituksen esityksiä kun tällä tavalla myös puututaan rikolliseen toimintaan ja kerätään valtiolle lisää verotuloja

ja kun suomi pienenä maana on hyvin riippuvainen ulkomaankaupasta olisi euroopan unionissa pitänyt asettaa yhteinen elvytystavoite selvästi korkeammaksi vaikka osa jäsenmaista ei aiemman holtittoman velkaantumisen takia olisikaan tähän yhteiseen tavoitteeseen yltänyt

jos toisin kuin toivomme hallitus joutuu uudestaan arvioimaan niin säästöjä kuin verotustakin niin toivon todellakin että siinä pohdinnassa on mukana myös solidaarisuusvero jota kannettaisiin hyvätuloisimmilta

ja jos lähdetään korvaaviin ratkaisuihin niin minusta on aivan itsestään selvää että ne eivät ole rypäleaseita vaan seuraava askel on se että suomi liittyy myös rypäleaseet kieltävään sopimukseen

toivoisin että rehellisesti tunnustaisitte myös ne hyvät puolet mitä hallitusohjelmaan on saatu kirjattua ja malttaisitte odottaa viikon pari että lähdemme niitä toteuttamaan

pääoma ja ansiotulojen eriyttäminen verotuksessa on johtanut siihen että suurituloiset muuntavat ansiotulojaan kevyemmin verotetuiksi pääomatuloiksi

tämä kaikki taustaksi keskustelulle siitä missä määrin eläkeiän korottaminen on välttämätöntä ja missä määrin ei

arvoisat edustajatoverit meille ei yksinkertaisesti käy kuten hallitukselle käy ja ilmeisesti myös hallituspuolueiden kansanedustajille että tavallinen kansalainen maksaa kun finanssimaailman syöttiläät bonusten herrat mellastavat ja röyhkeilevät aivan kuten viime vaalien hyllytetyssä sakn vaalimainoksessa ennakoitiin

arvoisa puhemies

tässä keplottelussa eivät kaikki ole onnistuneet hyödyntämään porsaanreikiä

olen tyytyväinen siihen että verotuksen ympäristöohjaavuus lisääntyy tämän esityksen myötä

on kummallista ja käsittämätöntä että euroopan rahoitusvalvonta nojaa kansallisiin valvojiin vaikka rahoitussektori ei kunnioita lainkaan maiden rajoja

niinpä hallitus on tullut suurituloisia vastaan alentamalla suurten tulojen verotusta ja siirtämällä painopistettä arvonlisäveroon

herr talman

herra puhemies